toivottavasti nyt sitten kristillisdemokraateista löytyy tukea myös sitten sosialidemokraattien näkemykselle tämän lain hylkäämisestä

uudistus perustuu pitkän tähtäimen tarpeeseen

kuten tänään on todettu ikäluokat lähitulevaisuudessa pienenevät kustannukset nousevat ja materiaali vanhenee

palaan vielä tähän yritystoiminnan elvyttämiseen

kaikki keinot täytyy käyttää jotta yritykset eivät joutuisi pistämään riippulukkoa oveen eivätkä lomauttamaan työntekijöitään pitkäksi aikaa

reservin kertausharjoitusten vähentämisellä pystytään jonkun verran estämään varusmiesten harjoitusten supistamista vaikkei sielläkään supistuksilta vältytä

vähennykset kohdistuvat myös materiaalihankintoihin

valiokunta pitää tärkeänä että vähennyskohteita harkittaessa kotimaisen puolustusteollisuuden tuotanto huomioidaan mahdollisuuksien mukaan jotta varmistetaan pitkän aikavälin huoltovarmuus

siihen tarvittaisiin lisää resursseja ehkä vielä voisiko sanoa paremmin koulutettua henkilökuntaa jotta pystyttäisiin ottamaan vastaan sekä kantahenkilökunnan että varusmiesten tarpeet nimenomaan silloin kun on kyse psyykkisistä ja sosiaalisista vaikeuksista tai ongelmista

arvoisa puhemies

tässä salissa on useaan otteeseen kannettu huolta suomalaisten ihmisten runsaasta psyykenlääkkeitten käytöstä ja myös nuorten osalta

nythän on niin että meidän puolustusvoimat on aika suljettu laitos tai yksikkö mikä tarkoittaa myös sosiaali ja terveydenhuollon osalta sitä että työ tehdään hyvin suljetusti varuskuntien sisällä jolloinka silloin kun asevelvollinen tai kantahenkilökunta tarvitsee vaativampaa esimerkiksi psykiatrista hoitoa tämä hoito joudutaan suorittamaan varuskunnan ulkopuolella mikä asevelvollisen osalta tarkoittaa usein sitä että asevelvollisuus keskeytyy ja näin ollen yhteys asevelvollisuuspaikkaan katoaa lyhyemmäksi tai pidemmäksi ajaksi riippuen siitä kuinka vakava tämä asianomaisen ihmisen hoidon tarve on

siinä mielessä toivoisin että puolustusvoimissa tulevaisuudessa kiinnitettäisiin voimakkaasti huomiota psykososiaalisen työn merkitykseen laatuun ja saatavuuteen myös puolustusvoimien ja varuskuntien sisällä

siitä olen tosi pettynyt molempiin ministereihin että olette antaneet tämän lain mennä läpi täällä eduskunnassa koska se eriarvoistaa kuntia ja kuntalaisia riippuen siitä ottavatko kunnat sen käyttöön vai eivät

en toivoisi että ainakaan samanlaisella formaatilla uutta tehtäisiin koska siinä oli omat raskaat vaiheensa sen ohjelman toteuttamisessa

itse ajattelen että varhainen puuttuminen matalan kynnyksen palveluitten lisääminen mielenterveyspalveluiden sekä perusterveydenhuollon palveluiden parantaminen ja varhaisen puuttumisen mahdollisuuksien lisääminen ovat niitä asioita jotka ovat tosi tärkeitä

nyt kysyisin ministeriltä millä tavalla nämä hallituksen ohjelman kirjaukset jotka ovat tuolla papereissa ovat tulossa täytäntöön ja toteen nyt sitten ihan lähitulevaisuudessa koska meillä alkaa olla kiire ihmisten hyvinvoinnin lisäämiseksi

viime kaudella keskustelimme hyvin paljon vankiloitten ylikuormitustilanteesta ja yhdeksi keinoksi ylikuormituksen vähentämiseksi otettiin käyttöön avorangaistuksen valvonta pantavalvonnalla

arvoisa puhemies

minkä verran meillä on vankeja tässä pantavalvonnassa ja minkälaisia säästöjä tai helpotuksia vankiloitten tilanteeseen tästä on syntynyt kun suurella innolla ja odotuksella tähän päädyttiin

tämän hallituksen talouspoliittisen linjan myötä kunnat joutuvat leikkauksiin ja veronkorotuksiin jotka johtavat arjen tuen heikkenemiseen ja sitä kautta ihmisten epätasa arvoistumiseen kun kuntia ei tueta riittävästi ja palveluiden saatavuus ja laatu laskevat

jos tavoitteena on ihmisten hyvinvointi ja tasa arvo niin kuin suomessa ja pohjoismaissa on hyvinvointivaltion aikakaudella ollut ei tätä tämä hallitus ole edes yrittänyt saavuttaa

ei ole oikein että pienituloisten tulot eivät näytä lähitulevaisuudessa lainkaan kohenevan ja toisaalta erilaisten palvelumaksujen ja veronkorotusten jälkeen jää yhä pienempi määrä euroja käteen samalla kun suurituloisille jää veronkevennysten jälkeen jopa enemmän käyttöön rahaa kuin aikaisemmin

tämä kehysesitys on osa hallituksen kriisiajan talouspoliittista linjaa jossa oikeistolaiset ideologiset tarpeet kiilaavat hyvinvoinnin ja tasa arvon edelle

kehyksessä olevat muutamat hyvät linjaukset peittyvät sen alle että hallituksen suuri linja on niin pahasti vinksahtanut eikä se edes yritä huolehtia kansalaisista ja kuntalaisten palveluista

eri puolilla suomea palveluiden saatavuus ja toiminta ja siellä olevat vakavat puutteet johtavat siihen että tarvitaan rakenneuudistusta

sosiaali ja terveyspalvelujen korjaaminen ei onnistu nykyisellä palvelurakenteella joten olemme nyt tässä tilanteessa hakemassa uusia rakennemuutoksia siten että tulevaisuus olisi turvatumpaa sosiaali ja terveydenhuollonkin osalta

jos kunnat hankkivat vastuullaan olevia hyvinvointipalveluja ulkopuolisilta toimijoilta kunnissa on tärkeää seurata kustannusten kehitystä laadun lisäksi

tämä kuulostaa itsestään selvältä mutta en yhtään epäile etteikö joissain kunnissa voitaisi ajautua tilanteeseen jossa palveluita päätetään ostaa ulkopuolisilta vaikka kustannukset tämän seurauksena kasvaisivatkin eikä laatu paranisi

siitä syystä olen samaa mieltä ministereiden kanssa että on tärkeää että uudet kunnanvaltuustot ovat päättämässä kuntiensa uudistuksesta kunnallisvaalien jälkeen

kuntauudistus toteutetaan kuntavetoisesti

keskitytään vahvojen peruskuntien rakentamiseen

arvoisa puhemies

talouden kehityksestä huolimatta kunnat eivät selviä peruspalveluistaan

valtion vastuuta hyvinvointipalveluista on nostettava

monet tutkimukset nimittäin osoittavat sen että nimenomaan nuorten osalta yli kolme kuukautta jatkunut työttömyys ratkaisevasti vaikuttaa heidän syrjäytymiskehitykseensä kielteisesti

saadun selvityksen perusteella tällöin osa lakisääteisistäkin tehtävistä joko jää tekemättä tai niiden laatu laskee

edusti

poissa edusti

arvoisa puhemies

tähän esitämme lisäyksiä

eli kysyn nyt teiltä

ovatko poliittiset suunnitelmat vankiloitten vähentämisessä minkä suuntaiset

on puututtava tilanteisiin joissa osa yrityksen työntekijöistä työskentelee harmaana työvoimana tai halpatyövoimana ilman työlainsäädännön ja työehtosopimusten turvaa

se on ihan ymmärrettävää että siellä henkilöstö on todella huolissaan mitä tulevaisuus tuo tullessaan

he miettivät sitä täytyykö ryhtyä laittamaan koteja myyntiin ja etsimään uusia työpaikkoja jostakin muualta koska sillä alueella ei työllisyyttä voida sitten taata jos näitä valtion laitoksia lakkautetaan

työsuojelutarkastajien määrä ei ole riittävä etenkin kun työsuojeluhallinnossa on tavoitteena lisätä työpaikoille tehtäviä tarkastuksia ja parantaa tarkastusten vaikuttavuutta

kysymys kuuluu myös että onko meillä tulevaisuudessa vankeja niin paljon vähemmän että heitä voitaisiin sitten laittaa esimerkiksi helsinkiin tai jonnekin muualle

arvoisa puhemies

pienituloisilla yleisenä ongelmana on joidenkin etuuksien korottamisen samanaikainen leikkaantuminen pois muista tuista sekä toimien yhteensopimattomuus

hallituksen myönteiset toimet kuten pienimpien etuuksien indeksiin sitominen tai takuueläke eivät vielä tuo pienituloisimpien asemaan konkreettista parannusta koska verot ja asiakasmaksut nousevat ja sosiaaliturvaetuudet kuten työmarkkinatuki ja asumistuki ovat jääneet jälkeen eikä lapsilisän indeksiin sitominen hyödytä toimeentulotukiperheitä koska lapsilisän korotukset leikkaantuvat pois toimeentulotukea laskettaessa

yleistä asumistukea on kehitettävä muun muassa tarkistamalla asumistuessa huomioitavia tulorajoja korottamalla tuen perusteena olevien asumistukimenojen enimmäismääriä ja lieventämällä asunnon pinta alaan liittyviä rajoituksia

emme ehdota vain uuden rahan sijoittamista sillä asumistuen saajista huomattava osa joutuu nykyään täydentämään toimeentuloaan toimeentulotuella joten parannuksen myötä toimeentulotukimenot pienenisivät

lasten terveyteen on panostettava jo alkuvaiheessa

hallitus ei ole puuttunut terveydenhuollon niin sanottujen maksukattojen tai sairauskulujen omavastuuosuuksien tasoon jotka ovat suomessa korkeampia kuin muissa pohjoismaissa

maksukattojen tasoa on kohtuullistettava ja maksukatot yhdistettävä

myös apulaisoikeuskansleri on kiinnittänyt huomiota lautakunnan valitusruuhkiin

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies